epäonnistuminen työllisyyspolitiikassa ja alijäämätavoitteen karkaaminen tarkoittaa uusia leikkauksia hyvinvointimenoihin ehkä jo ensi kevään kehysriihessä

sen sijaan en tiedä kuuntelinko oikein tätä perussuomalaisten esitystä siitä että olisi nyt sitten vähennysoikeus tulossa tähän omaan rahoitukseen en kyllä kannata

sdpn mielestä eriarvoisuuden torjuminen on paitsi inhimillisesti oikein myös talouspoliittisesti viisasta

tässä on muutamia hyviä asioita joilla sen tekijän asema mahdollistuu paremmaksi muun muassa juuri siksi että tulee lähemmäksi tämä kirjaus siitä että nämä sopimusehdot olisivat kohtuullisia ja tietoisuus siitä että niitä voidaan kohtuullistaa johtanee siihen että niistä jo alun perin tehtäisiin kohtuullisempia

teidän käsityksenne demokratiasta on nyt se mitä äskenkin todistitte että jos oppositio esittää aiheellista perusteltua kritiikkiä siitä että elvytystoimet tulevat myöhässä ne ovat osin väärin kohdennettuja niin se olisi ikään kuin ei totta tai valhetta

tämän arvovalinnan olemme talouslinjassamme esittäneet

huomaan kyllä edustaja rantakangas että oppositio rantakangas on huomattavasti rakentavampi kuin aikanaan hallitus rantakangas vielä muutama kuukausi sitten

mutta arvoisa puhemies jos me nyt unohtaisimme tämän opposition kritiikin ja menisimme tähän päivän asiaan eli siihen miten aiotaan pelastaa kuntapalvelut

ottaisimme käyttöön niin sanotun rinteen työllistämismallin tekisimme täsmätoimia viennin tukemiseksi ja yrittäjyyttä edistäisimme muun muassa ottamalla käyttöön ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen kohdistuvan verovähennyksen

ja nyt kun tässä alat ovat nimenomaan eri toimijat eri sidosryhmät yhdessä esittäneet tämänkaltaista mallia niin mielestäni se mahdollistaa taas

ja toinen asia myös mikä on hyvin tärkeä todeta

täällä todettiin äsken että syksyllä asiallisesti oppositio kysyi ministeri kiviniemeltä ja koko hallitukselta mikä on talouskriisin vaikutus kuntiin ja tähän vastauksena silloin oli hyvin ylimielisesti että me pelottelemme

kyllä nimenomaan kannattaa nyt jutella suomen yrittäjien kanssa ja myös kuunnella niitä yrittäjiä itseänsä koska heiltä tulee nimenomaan se palaute tämän yleisen arvonlisäveron korottamisesta ja siitä että sitä ei pitäisi tehdä koska se heikentää enää toimita pelejä ja vasta heidän toimintakykyään

täällä esimerkiksi edustaja männistö kysyi uusien palveluiden mahdollisuutta

tämä voidaan tehdä laittamalla taseet töihin

nyt me olemme käsitelleet näitä talouslukuja ja valitettavasti minusta tuntuu siltä että vieläkään hallitus itse ei tiedä mikä se vaikutus on tai tietää mutta ei halua toimia

eli tämänkaltaisia ajatuksia on ollut tässä kaiken kaikkiaan taustalla

osaamiseen satsaisimme

minä kysyn aika monennen kerran arvoisa puhemies ministeri kiviniemeltä

tästä taiteilijoiden toimeentulokysymyksestä vielä sen verran että täällä hyvitysmaksujärjestelmä mainittiin ja sitäkin on tarkoitus tässä vielä katsoa mitä voimme tällä hallituskaudella tehdä

arvoisa edustaja pekkarinen todellakin vaalien jälkeen koitti uusi aika ja todellakin siihen tuli portugali ensimmäisenä

sellaisen mallin löytäminen mikä tässä sitten tulisi kyseeseen on ollut lukuisten erilaisten neuvottelu ja työryhmien kohteena mutta me emme ole vielä heittäneet tässä suhteessa kaiken kaikkiaan kirvestä ollenkaan kaivoon

valitettavasti se meni edellisen hallituksen nuoteilla

tälle vuodelle nostettiin pääomaveroa suurituloisimpien verotus kiristyy solidaarisuusverolla miljoonaperinnöistä maksetaan enemmän veroa ja samaan aikaan pienemmät ihmiset vähän vähävaraisemmat ihmiset maksavat vähemmän veroa

jotta olisimme onnellisempia ja elämämme olisi parempi tarvitsemme läheisyyden ja yhteisöllisyyden vahvistamista sekä huolenpitoa kanssaihmisistä

sivistysvaliokunta varmasti puuttuu omalta osaltaan sitten näihin yksityiskohtiin ja ministerinä tietenkin ja luonnollisesti olen valmis yhteistyöhön ja käsittelemään lakia

arvoisa herra puhemies

olen todella iloinen siitä että tässä nousi esiin tämä erittäin tärkeä kysymys kaiken kaikkiaan kulttuurin tulevaisuus

ja ennen kuin salin oikea laita tässä markkinauskovaisten seurakunnassa perussuomalaisilla täydennettynä ehtii tämänkin ajatuksen tuomita niin minä kerron teille että elinkeinoelämän tutkimuslaitos antoi tälle ajatukselle tukea samalla kun hekin esittivät kritiikkinsä hallituksen pakkolakipaketin toimivuudesta niin työllisyyden kuin toimivan talouspolitiikan kannalta

nyt verot maksukyvyn mukaan

se onnistuu tommy tabermannin sanoin

uskalla olla hyvä

kulttuurilla on tärkeä itseisarvo ihmisten henkisen hyvinvoinnin edistäjänä ja myös kulttuurin työllistävästä näkökulmasta olen erittäin iloinen siitä että valtiovarainministeri näkee nyt elokuvan tuotantotukitilanteen siten että sitä ei ole pakko lähteä verottamaan

edustaja pekkarinen uusi aika koitti linja muuttui se tiukentui enää ei veronmaksajien rahaa sysätä vastikkeetta maailmalle

mutta yleisesti pyysin tämän puheenvuoron viitatakseni laajemminkin yliopistotilanteeseen joka toivottavasti ensi viikolla kun käsittelemme talousarviota tulee tässä salissa syvällisempään keskusteluun

jos matka kohti henkisen hyvinvoinnin vahvistamista kuljettaisiin junalla olisi kulttuuri se veturi muiden tärkeiden vaunujen kärjessä

puhemies

tähän saakka tätä tutkimuslaitosta ei ole voinut liiasta punaväristä syyttää mutta ehkä hekin kuuluvat näihin kaiken maailman dosentteihin joiden neuvoista hallituksen mielestä ei kannata välittää

sosialidemokraatit ovat tehneet monia avauksia kulttuurin suhteen

olemme esimerkiksi esittäneet kokeilua valtion museoiden maksuttomuudesta ja sitä että myös työttömät opiskelijat ja pienituloiset eläkkeensaajat saisivat kulttuurisetelin

tässä on nimittäin monta isoa ongelmaa ilmassa ja yksi mistä kannan vahvasti huolta on juuri se että kun täällä viitattiin että siirrymme uuteen yliopistomaailmaan ensi vuoden alusta niin sillä hetkellä kun tämä päätös tehtiin ja sinä prosessin aikana eduskunnalle vannottiin ja luvattiin että kaikki kustannukset mitä esimerkiksi yliopistoille näistä uusista muodoista tulee korvataan ja mitään uusia menoja ei tule

ihan samaa mieltä tästä että kyllä siellä yrityspuolella johtajien keskuudessa pitäisi olla tinkimisvalmiutta

nyt meillä on käsissämme tilanne että tämä työttömyysvakuutusmaksu joka yliopistoille uudessa muodossa tulee on jäänyt kokonaan kattamatta minkä seurauksena tunnetusti meillä on nyt se poikkeuslaki käsittelyssä jonka seurauksena väliaikaisesti näitä työttömyysvakuutusmaksuja yliopistoilla laskettaisiin mikä taas tavallaan on järjestelmänä täysin kestämätön koska senhän sitten maksavat muut palkansaajat ja muut työnantajat

verot maksukyvyn mukaan on oikeudenmukaisen yhteiskunnan perusta ja lienee ihan reilua näinä aikoina kun sanotaan kansalaisille että sinun täytyy tinkiä että ihminen kokee että hyvä ollaan samassa veneessä mutta ei se silloin käy että vain toisilla on pelastusliivit ja vain isot porskuttavat eteenpäin ja pienet tinkivät

työllistävästä merkityksestä kertoo että koko luova talous on eu maissa yhteenlaskettuna jo suurempi kuin auto tai kemianteollisuus

kaiken kaikkiaan joka ikinen toimija joka ikisessä vaiheessa silloin kun lähdetään vaikkapa rakentamaan on vastuussa siitä että työt sujuvat asianmukaisesti

viime kädessä tietenkin erilaiset valvontaelimet rakennusvalvonnat ja muut huolehtivat siitä että näitä velvollisuuksia noudatetaan ja mielestäni on erittäin tärkeää kiinnittää huomiota siihen että rakentamisen laatua pyrimme ja pystymme valvomaan tätä päivää enemmän ja tarkemmin

verotus on yksi keino millä me pystymme tasaamaan tuloja ja varmistamaan sen että ne kenellä on enemmän maksavat enemmän ja ne kenellä vähemmän pääsevät helpommalla

pyydän nyt tässä salissa kiinnittämään huomiota siihen että meillä on edessämme tällainen pulma jota emme voi olkaa kohauttamalla sivuuttaa

sosialidemokraatit haluavat nähdä tulevaisuuden jossa kulttuurista on yhä selvemmin tullut kestävän kehityksen brändi jonka hiilijalanjälki on pieni

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

ministeri stubb jos tämä on teille kunnia asia pyytäkää ryhmältänne erivapautta äänestää sdpn eläkeläisiä koskevan lausuman puolesta

arvoisa herra puhemies

kysyn nyt loppuun että kai te zyskowicz nyt edelleen kuitenkin siinä olette valmis ajattelemaan samalla tavalla kuin me täällä sosialidemokraattien parissa että siellä solidaarisuusveron puolella on vielä paljon tekemistä

meillä on yliopistorahoituksessa useiden kymmenien miljoonien aukko ja vaje johon meidän on löydettävä jonkinlainen ratkaisu toivottavasti mahdollisimman pian ja toivon että tämä keskustelu voi jatkua ensi viikolla opetusministeriön pääluokan yhteydessä

tämä kyseinen esitys tuli minulle uutena ministerinä kun tulin tuossa huhtikuussa ministeriksi ikään kuin annettuna edellisestä kehysriihestä

selonteon linjaus taide ja kulttuuripolitiikan vaikuttavuuden lisäämisestä yhteiskuntapolitiikassa eri hallinnonalojen yhteistyönä on erittäin tärkeä ja siihen on helppo yhtyä

minustakin on hyvin tärkeää että eduskunnalle nämä vastuut selkiytetään ja kyllä minä totean että ministeri urpilainenhan on aivan selkeästi sanonut että nämä puutteellisuudet mitä on havaittu korjataan niin että eihän tässä sen kummempaa

jokainen maa vastaa omista veloistaan aivan kuten ministeri urpilainen täällä sanoi

sleepy sleepers kysyy hittikappaleessaan onko järkee vai ei

on myös hyvin tärkeää että suomen linja velkakriisin hoidossa tiukentui tämän hallituksen aikana se on muuten syy miksi minä olen äänestänyt aina sosialidemokraatteja koska me haluamme että suomalaisen veronmaksajan vastuuta rajataan

muuten yksi konkreettinen keino mikä tähän valvontaan liittyy on osana rakennepakettia se että olemme kokoamassa rakennusvalvontoja isommiksi yhtenäisiksi kokonaisuuksiksi joiden kautta varmasti paitsi saamme ehkä vähän tehokkaammin tehtyä myös saamme laadukkaammin ja asiantuntevammin tehtyä

silloin totesin että tässä on varsin paljon kritiikkiä ja ongelmia mitä tuli sitten sidosryhmiltä opiskelijajärjestöiltä yliopistoilta ja muilta ja niinpä otimme sen verran kyllä palautteesta opiksemme että muutimme tämän esityksen voimaantuloa

toivomme että löydämme näistä ratkaisuista yksimielistä linjaa sitten kuukauden päästä kehysriihessä että verotuksen oikeudenmukainen linja jatkuisi

mutta edustaja pekkarinen kyllä haluan sen verran palata tähän kun niin kovasti toitte tämän hallituksen tekemisiä esiin että kyllähän tosiasiassa esimerkiksi nämä ervvn kaksinkertaistamispäätökset tehtiin jo edellisen hallituksen sitoumuksella

kaikki varmasti tunnustavat että ei ole yhdentekevää että kreikan toisessa tukipaketissa suomi sinnikkäästi neuvotteli itsellensä vakuudet veronmaksajien suojaksi ja samoin sijoittajavastuu toteutuu tulevissa tukipaketeissa jos sellaisia tulee ja kriisirahastoissa eritoten

kyllä me olemme ihan samaa mieltä siitä että tarvitaan työpaikkojen luomista tarvitaan yrittäjyyttä ja siksi olen niin hämmentynyt kun luen tätä kirjaa sillä niitä tekoja täältä kerta kaikkiaan ei vaan löydy

kyllä olen edustaja mustajärven kanssa siitä samaa mieltä että tässä nimenomaan on kysymys höpörahatalouden kriisistä ahneen kapitalismin kriisistä

yksi ongelma on että monin osin selonteon erittäin hyvät tavoitteet ovat kaukana siitä mitä hallitus parhaillaan käytännön politiikallaan tekee

mutta kaiken kaikkiaan me tarvitsemme rakentamisen laatutalkoot ja siihen liittyy niin vastuukysymyksiä kuin kaiken kaikkiaan osaamiskysymyksiä mihin tässä viitattiin koulutukseen ja muuhun ja tämä on hyvin laaja alainen ongelma

budjettiriihessä saimme tälle vuoden lisäajan ja peruutimme sen reilun miljoonan säästön mikä edellisessä kehysriihessä oli tälle toimenpiteelle laitettu

se rakentaa sillan yli synkän virran se tuo suomen työlinjalle vihreä eduskuntaryhmä ja

mari kiviniemi maaliskuussa huippukokouksessa ne kävi sopimassa ja taisi se ministeri pekkarinenkin silloin kertoa kaksinkertaistamisesta jo tammikuussa ylen lapin radiossa

mitä tulee perussuomalaisiin niin kyllä sdp vastusti ennen vaaleja tasaverotusta tasaveron edistämistä ja kuinka ollakaan myös tässä meillä on nyt tekoja

kasinopelejä pelataan vastuuttomasti ja kuvitellaan että aina löytyy sitten veronmaksaja joka maksaa viulut jos huonosti menee yksityisillä sijoittajilla

kysyisin ministeri urpilaiselta miten arvioitte tällä hetkellä riskejä suomalaisen veronmaksajan suhteen kun verrataan kreikka ykköstukipakettia jonka edellinen hallitus toteutti toiseen tukipakettiin jossa suomen osalta on vakuudet

tässä on ainakin se hyvä puoli ihan asiantuntijoidenkin mukaan että lykkäämällä tätä vuodella pystymme tätä sopeuttamaan samaan prosessiin mitä korkeakouluissa käydään näiden valintakriteereiden uudistamisen suhteen ja sitä kautta voidaan joitakin lausuntokierroksilla esiin tulleita ongelmia poistaa

tätä

aivan oikein

siinä mielessä tämä ei ole uusi asia ja hyvä että nyt sitten puututaan tähän kokonaisuuteen että nähdään sitten mitkä ne kokonaisvastuut ovat jotka siis ovat lähteneet realisoitumaan ilman vakuuksia edellisen hallituksen aikana

tämä verotuksen kokonaisuus nostaa progressiivisia tulojen mukaan meneviä veroja enemmän painopiste on täällä tasaverokehitys pysähtyy

varmasti ei enää tänään kovin moni naureskele sille että valtiovarainministeri jutta urpilainen rohkeasti ja määrätietoisesti euroopan unionissa taisteli suomelle vakuudet tähän kreikka kakkostukipakettiin

jos nyt on käynyt niin että julkisuudesta saisi sen käsityksen niin kuin tänään oli esimerkiksi aamulehdessä että kaikessa hiljaisuudessa imfn maksuosuuksia oltaisiin tuplaamassa niin minä haluaisin sen nyt todeta niin että kansalaisille tulee oikea käsitys että tämä asia on ollut käsittelyssä jo edellisen hallituksen aikana se on ollut eu ministerivaliokunnassa talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa eduskunnan suuressa valiokunnassa